kun nämä kiristystoimet isommassa mittakaavassa alkavat koskea kun tähän tulee isompia maita mukaan palkkasumma tulee tipahtamaan erittäin rankasti koko euroalueella

omaisuusarvot alkavat tipahtaa

jos mietitään esimerkiksi suomen valtion velkaantumistahtia suomen valtio ottaa vuositasolla velkaa kutakuinkin lähestulkoon koko pörssiomistuksensa

ei se ollut lehman brothersin aikaansaannoksia ei se ollut epäluottamusta rahamarkkinoilla vaan velanoton maksimit alkoivat tulla vastaan

nyt ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen että saatamme euroalueen maat toistensa kurkkuun olemme toistemme velkojen takaajina

tämä peli loppuu erittäin pian

jaskari vielä väitti kivenkovaan muutama vuosi sitten että ei suomea kohtaa mikään lama minä kerroin jo mitä pitää tehdä ja se on juuri se setelirahoitus

usa on osannut käyttää kaikkia mahdollisia keinoja jotta tämä ei olisi niin ilmiselvää muille maille jolloin usa kuplaluototuksellaan on luonut valuuttaa

ja kun kupla on mennyt tarpeeksi pitkälle dollarin arvo on tipahtanut mutta siinä vaiheessa on dollaria jo pystytty siirtämään muualle ja näin tämä jatkuva kuplatalous on usasta onnistunut

saksan suurin riski toki piilee siinä että saksalla on paljon saatavia sieltä sun täältä joita se nyt yrittää sitten paikata myöskin muiden takauksilla

jos tätä peliä ei vihelletä poikki tai erittäin tuntuvaa setelirahoitusta aloiteta niin valtiot tulevat ajautumaan konkurssiin

valtioiden velka lähestyy ylärajaa

se olisi vaan pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin jolloinka inflaation kautta olisi pystytty tätä kuplaa jatkamaan eikä se olisi karahtanut niin pahasti käsille valtioille ja yksityishenkilöille

kipupiste on monessa valtiossa jo mennyt

korkotaso on todellakin jo liki nollassa

ei ole mitään keinoja enää suorittaa järkevästi ekspansiivista rahapolitiikkaa ellei aiheuteta todellisia toimenpiteitä jotka liittyvät velkasaneerauksiin pankeissa ja vastaavaan

täällä kun joku vielä kysyi onko lainanottaja syypää vai lainanantaja niin kyllä lainanantajalla on vastuu myöskin

mikä on euroalueen pankkien tilanne

lainanottajalla on oma vastuunsa mutta jos meillä suomessa sanotaan että meidän taloutemme jatkaa nousuaan rakettimaista nousua koko ajan ja asuntojen hinnat nousevat koko ajan ja jos tätä toitotetaan valtion toimesta kaikkien ekonomistien niin onko se yksittäinen asunnonostaja se suurin paha vai onko kenties jotain muutakin vialla

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle talousvaliokunta voi halutessaan antaa lausunnon kahdeskymmeneskahdeskuudetta esimerkiksi euroalueen pankkien tilanne

mutta tässä yhteydessä lyhyesti vain totean että esitän vastalauseen mukaisesti että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton

eduskunta edellyttää suomen pankin finanssivalvonnan ja pankkivaltuuston ryhtyvän pikaisesti toimeen kansainvälisen ja kotimaisen talouden ennustamisen kehittämiseksi

onhan se hieman käsittämätöntä ettei ilmiselvää kuplaa maailmalla pystytty toteamaan ja toivonkin että täällä salissa jossakin vaiheessa tähän asiaan puututaan

kalli täällä sanoi vihdoinkin että velkaantuminen oli osasyynä rahoitusmarkkinakriisiin

ensimmäisenä puhkesi usan kupla sitten euro ja sitten suomi

päättynyt että voimistelusta yritys hyväksyntä asialle ja talousvaliokuntaan lähetekeskustelua tulossa on

vaikka hallitus tuntuukin olevan sitä mieltä että taantuma alkaa olla ohitse niin minun on pakko olla täysin eri mieltä kyseisestä aiheesta

siellä on autojen myynti rakentaminen kaikki arvioitu yläkanttiin ja alakanttiin toisaalta sitten työttömyysmäärärahat asumistuet ja kaikki tällainen

ennen finanssikuplan puhkeamista vauhtia lisäsi taloudessa usan velkakupla euroalueen ja koko eun velkakupla sekä suomen velkakupla

näistä kaksi velkakuplaa ovat puhjenneet

edelleen vielä tällä hetkelläkin sen väärän propagandan takia jota suomessa luodaan kaikkien medioiden kautta ihmisten luotonotto on erittäin rajua edelleenkin

se olisi pitänyt poistaa ja parempia mittareita joita on olemassa käyttää hyvinvoinnin sekä valtioiden taseen arvioimiseen

ensin kotitaloudet yritykset ottivat ja kun raja tulee siellä vastaan niin sen jälkeen se on siirtynyt valtion tehtäväksi

samaten valtion kaikissa ennusteissa sun muualla sanotaan että suurin tekijä kasvussa on tuottavuus työllisyys

tosiasiassa jos lukuja oikeasti tarkastelee niin suurin tekijä kasvussa on aina ollut lisävelkaantuminen lisärahan luominen velan kautta

huomattavasti suuremmat kasvuprosentit olisi pitänyt olla suomessa euroopassa ja usassa jos tämä luotu velkaraha olisi laitettu järkevästi mutta näin ei ole tietenkään tehty vaan tuloerojen varallisuuserojen suurentamiseen on sekin raha työnnetty

me taistelemme tietyillä aloilla taistelut tietysti on suurimmassa osassa jo hävitty sellaisten maiden kanssa joissa palkkataso on kymmenesosa vastaavasta mitä täällä on

paukuttelemme suomessa henkseleitä

jos sitä halutaan verrata vaikka pörssiomistukseen niin kovin montaa vuotta suomi ei tällaista velkamäärää voi tietenkään ottaa koska pörssiomistus on hukattu kolmessa vuodessa

ei pitkitetä asiaa enempää koska on moneen kertaan tänäänkin jo tullut kerrottua mitä mieltä kyseisestä asiasta ollaan mutta kertauksen vuoksi

deflatorinen syöksykierre tulee mikäli nämä toimenpiteet mitä euroopassa nyt on suunniteltu otetaan käyttöön ja siitä seuraa kyllä kurjuutta yllin kyllin

paul krugmania kannattaisi käydä lukemassa jos joku ei ole vielä katsonut mitä tästä seuraa ja millä hän kumoaa nämä toimenpiteet